viime viikolla terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti ennakkotietoja iäkkäiden palvelujen laatutuloksia käsittelevästä tutkimuksesta

tutkimuksen mukaan laitoshoidon toimintatavat ovat kääntyneet ikäihmisten toimintakyvyn tukemista suosivaan suuntaan

nämä ovat ilahduttavia tietoja ja jälleen yksi osoitus siitä että suomessa vanhustenhoivassa on ongelmista huolimatta paljon hyvää

jo monesti aiemmin ja eri asioissa on tullut todistetuksi että usein epätietoisuus lisää ihmisten epävarmuutta ja toisaalta on sellaisia näkökantoja ja mielikuvia joissa kaikki ei sitten nojaudukaan todelliseen tilanteeseen ja faktoihin

tämä on selvä viesti siitä että tässäkin suhteessa vaaditaan entistä enemmän toimenpiteitä niin yleisesti viranomaistaholta kuin meiltä päättäjiltä

toimivia lakeja mutta toisaalta selkeää kansantajuista tiedottamista muutoksista ja niiden todellisista vaikutuksista

yksi laatusuosituksen linjauksista on se ettei ikäihmisiä pidä makuuttaa terveyskeskusten vuodeosastoilla ilman lääketieteellistä perustetta

viitaten ihan tämänkin talon jo pelkästään tämänpäiväisiin niin sanottuihin käytäväkeskusteluihin aina on ensiarvoisen tärkeää tietää mistä puhutaan ja mihin milläkin lailla ja toimenpiteillä tähdätään ja vaikutetaan

hallitus onkin asettanut työryhmän ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon uudistamiseksi

jotta myös kansalaiset saisivat oikeaa tietoa nyt käsiteltävänä olevasta asiasta on tärkeää käsittää ero työperäisen maahanmuuton ja nyt käsiteltävänä olevan ulkomaalaislain vaikutuspiirin välillä

keskustan eduskuntaryhmä tukee ministeri liisa hyssälän peruspalveluministeriaikanaan aloittamaa omaishoidon määrätietoista kehittämistä

arvoisa rouva puhemies

keskustan eduskuntaryhmä kannattaa omaishoidon palkkion siirtämistä kunnilta kelalle sekä omaishoitajan palkkion verokohtelun korjaamista luomalla omais hoitovähennys

arvoisa puhemies

tämänpäiväisessä savon sanomissa kuopion yliopiston erikoistutkija vesa puuronen mainitsee viime syksyn kunnallisvaalit jonkinlaisena käännekohtana maahanmuuttokeskustelussa

keskustan eduskuntaryhmän mielestä vanhustenhoivassa painopisteen on oltava yhä enemmän ennaltaehkäisyssä ja kuntotuttavassa hoidossa kun ihmisten elinikä pidentyy ja vanhusten kunto parantuu

joillakin on huonoja omakohtaisia kokemuksia kohtaamisista maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa ja toisilla ylipäänsä epäilys tämänhetkistä kuin myös tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan ja sitä kohtaan mihin maahanmuuttopolitiikka ylipäänsä perustuu

missään tapauksessa ei pidä paikkaansa että kaikki hoiva alalla työskentelevät uupuvat

tähän lisätään useiden arvio esityksen sisäpeli lisätalousarvioesitykseen siis sisältyvät viime viikolla eduskuntaan tuodut lakiesitykset omais ja perhehoitolakien muutoksista

olisi tärkeää kertoa tämän alan hyvistä puolista ja kannustaa nuoria erikoistumaan gerontologiaan ja geriatriaan

erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä keskustelussa mutta eri foorumeilla käydään valitettavasti myös keskusteluja joissa ei aina pysytellä asiallisella ja rakentavalla linjalla

toivon että tähänkin nähdään myös hallituksessa vaivaa

nämä panostukset omais ja perhehoitoon ovat merkittävin sosiaalihuollon palvelujen uudistus tällä hallituskaudella ja määrältään paljon suurempi kuin koko se satsaus mitä edellinen hallitus pystyi tekemään muun muassa vanhuspalvelulain muodossa

koulutuksen sisältöihin pitää tehdä päivitys jotta se vastaa jo olemassa oleviin haasteisiin mutta ennen kaikkea tulevaisuuden odotuksiin

ministeri cronberg totesikin puheenvuorossaan jo sen että pienet ja keskisuuret yritykset ja toisaalta myöskin pienet kunnat ovat olleet ihmeissään tämän hankintalain myötä ja kunnilla ei ole vielä riittävästi eväitä vastata tarjoukseen kuin toisaalta tehdä selkokielisiä tarjouspyyntöjä

keskustan eduskuntaryhmä painottaa että suomalaisten vanhusten hoivan tueksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja samoin lisäresursseja erityisesti henkilökunnan palkkaamiseen

tämä on hyvä muistaa

tässä yhteydessä myös suomen pitää täyttää eun vähimmäisvaatimukset kuitenkaan ylittämättä niitä siten että maahanmuutto muuttuisikin yhtäkkiä hallitsemattomaksi ja suomesta tulisi niin kutsuttujen kiertolaisten ykköskohdemaa

te tarjositte eräänä keinona yrityksille verkottumista elikkä sitä kautta myös osaamista ja volyymia pystyttäisiin lisäämään mutta onko teillä antaa vinkkejä tai osviittaa siihen mitenkä me saisimme aidosti tätä osaamista molemmille puolille

mielestäni keskeisin valiokunnan tekemä muutos on tilapäisen oleskeluluvan saaneen ulkomaalaisen mahdollisuus ansiotyöhön heti luvan saatuaan

kuka oli se aloitteen tekijä jotta

keskustan eduskuntaryhmä uskoo ja tahtoo valaa uskoa myös muihin että asennemuutos ja sitä kautta toimintakulttuurin muutos on mahdollista

tärkeää on että jokaisella on mahdollisuus ihmisoikeuksien mukaiseen kohteluun ja tällaista käsittelyä ei saa joutua myöskään missään nimessä odottamaan kuukausi tai vuositolkulla

ottakaamme yhdessä tavoitteeksi että kenenkään ei suomessa tarvitse pelätä vanhenemista

tällä hetkellä liian moni joutuu kantamaan huolta oman työpaikkansa puolesta ja tässä yhteydessä myös maahanmuuttajat saattavat syyttä lisätä tällaista pelkoa

arvoisa puhemies

ulkopoliittisen instituutin tutkija toby archer huomautti tänään savon sanomissa että maahanmuuttoon ja sen ongelmiin kiinnitetään yleensä enemmän ja herkemmin huomiota juuri talouden taantuessa

sisäänoton lisäys muissa yliopistoissa opetuksen läpäisynopeuteen vaikuttaminen ja keskeytysten vähentäminen

mutta kuitenkin teidän itse asettamanne selvitysmies happonen totesi raportissaan vuosi sitten ettei itä suomen hammaslääkäripula ole pysyvästi korjattavissa ilman tämän koulutuksen uudelleenaloittamista kuopiossa

tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta suomen tulee kuitenkin jo nyt varautua työvoimapulaan sillä tulevaisuudessa maan väestökehitys johtaa eläkkeelle siirtyvien määrän huomattavaan kasvuun

näin on tilanne nilsiässä juankoskella sulkavalla enonkoskella ja rantasalmella

toivoisinkin että tämä asettamanne epävirallinen ministeriryhmä ryhtyisi toimeen että me pääsisimme kuopiossa aloittamaan tämän koulutuksen

meidän suomalaisten on puhallettava entistä enemmän yhteen hiileen mutta on tärkeää että emme toisaalta kylvä perusteettomia ennakkoluuloja maahamme tulijoita kohtaan

se on halvempaa vielä kuin nämä lisäpaikat muissa yliopistoissa ja on todettu selvitetty tutkimuksin ja näytetty graafisesti etteivät ne lisäykset muissa yliopistoissa auta meidän akuuttia pulaamme itä suomessa

kuten juuri pääministeri sanoi me emme ole säästämässä kolmea miljardia sote menoista vaan uudistuksen tarkoituksena on taittaa noitten menojen kasvu

mutta kansalaisia huolestuttaa erityisesti tämä valinnanvapauden ulottuvuus ettei se tarkoittaisi sitä että piikki olisi auki

voisi sanoa meidän olevan yksi vähiten huonoista sillä myös meidän järjestelmässämme on monia ongelmia ja lisähaastetta tuo turvapaikanhakijoiden moninkertaistunut määrä

turvapaikan ja oleskeluluvan saaneita ihmisiä olisi järkevintä sijoittaa tasaisesti ympäri suomea sillä uudellamaalla ja muissa kasvukeskuksissa alkaa nyt olla jo pulaa kohtuuhintaisista asunnoista

ongelmana on se että töiden sukulaistensa ja ystäviensä perässä maahanmuuttajat kuitenkin hakeutuvat suuriin kasvukeskuksiin joissa tämä ilmiö aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja haasteita

meillä on kuitenkin myös hyviä onnistuneita esimerkkejä kotouttamisesta myös pieniltä paikkakunnilta esimerkiksi punkalaitumelta tai sonkajärveltä

kysynkin asianomaiselta ministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä jotta kotouttamisessa onnistutaan niin että turvapaikan saaneet jäisivät sijoituspaikkakunnille ja toisivat uussuomalaisina työntekijöinä ja veronmaksajina kunnille korkojen kera kotouttamisen kustannukset takaisin

tässä oman yrityksen mainonta asiassa on minuun ollut yh teydessä pohjoissavolainen maatilamyyjä yrittäjä topi laitinen ja hän käy parhaillaankin erittäin tiukkaa kädenvääntöä viranomaisten kanssa tässä minkälainen oman yrityksen mainonta on sallittua ja mikä ei

jotenkin tuntuu epäreilulta että tosiaan taajamien läheisyydessä isot liikeyritykset ja huoltamoyritykset saavat mainostaa hyvinkin näkyvästi kirkkaasti ja räikeästi mutta tienvarsipellolla aivan asiallinen oman yrityksen mainostaminen ei olisikaan sitten enää sallittua

en oikein voisi kuvitella että tähän samaan muottiin menisivät nämä kyseiset isot ketjuyritykset että ne hyvin värittömästi ja ilman oman brändinsä muotoilun mukaisia ilmoituksia suostuisivat omaa toimintaansa mainostamaan mutta tämmöiseen muottiin yritetään sitten haja asutusalueilla toimivat yrittäjät panna

kyllä se omaleimaisuus täytyy sallia myös haja asutusalueitten ihmisille ja tämmöisestä tiukasta muotoon panemisesta kärsivät juuri mainitsemani maatilamyymälät muut suoramyyntipalvelujen tarjoajat pienyrittäjät ja taiteilijat joita onneksi myös kehä kolmosen ulkopuolella vielä elää

hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä on voitu huomata että näinkin lyhyellä tarkastelujaksolla tarjousten vertailtavuus ja hankintojen avoimuus ovat osaltaan parantuneet mutta toisaalta kilpailuttamismenettelyt ovat vastaavasti monimutkaistuneet ja hankintaprosessit pitkittyneet

kysymys julkisten sosiaali ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestämisestä on toisaalta ajankohtainen paitsi kuntien myös koko kansantalouden kannalta

yksi mahdollinen keino parantaa julkisen toiminnan tuottavuutta ja vastata tuleviin haasteisiin on lisätä ostopalvelutoimintaa ja osin myös ulkoistaa kuntien palvelutuotantoa

arvoisa puhemies

tätä edellytimme myös me sosiaali ja terveysvaliokunnassa talousvaliokunnalle antamassamme lausunnossa sillä isojen hankintayksiköiden hankinnoissa kynnysarvo täyttyy varsin nopeasti

lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa on usein tarkoituksenmukaista käyttää pitkiä sopimusaikoja mikä nostaa osaltaan hankinnan arvon helposti yli kynnysarvon

siinä muun muassa ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia ja vesi ja energiahuollon liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettua lakia

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain näitten nykyisten väliaikaisten säännösten mukaisesti maatalousyrittäjien eläkelaitos voisi olla yhteydessä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan ja huolehtia työpaikkakäynnin toteuttamisesta jos työterveyshuollon edellisestä työpaikkakäynnistä on kulunut yli neljä vuotta

sosiaali ja terveyspalvelut ovat toisaalta hyvin työvoimavaltaisia palveluja minkä vuoksi henkilöstön riittävyys ammattitaito kokemus ja sitoutuneisuus ovat välttämättömiä edellytyksiä laadukkaille palveluille

maatalouden asiantuntijan tekemästä työpaikkakäynnistä aiheutuvat kustannukset korvattaisiin samojen periaatteiden mukaan kuin työterveyshuollon palvelujen tuottajan toteuttamat työpaikkakäynnit muutoinkin

arvoisa puhemies

jatkossa sopimuksissa pitäisi kiinnittää huomiota myös laadun mahdolliseen heikkenemiseen sopimusaikana sekä määritellä menettelytavat tämän toteamiseen ja vaikutukset sopimuksen voimassaoloon

maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lakiehdotuksesta aiheutuvat kustannukset rahoitettaisiin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmästä osana kohtuullisia hoitokuluja

sote uudistuksen tavoite on tehdä hyvinvointipalveluista saumaton kokonaisuus

maatalousyrittäjän eläkelakiin ehdotetaan otettavaksi viittaus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa säädetystä työterveyshuoltoon liittyvästä tehtävästä

keskeistä on että terveydenhuolto tai sosiaalipalveluissa ulkoistamista tai toisaalta julkisen sektorin omaa tuotantoa ei pidetä itseisarvoina

ihmisten ei jatkossa enää tarvitsisi tuntea rajaa sosiaali ja terveyspalvelujen välillä

katseen tulee kohdistua siihen mitä ja minkä tasoista palvelua halutaan tuottaa kuntalaisille

maatalousyrittäjien eläkelaissa säädettyjä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäviä ehdotetaan laajennettavaksi siten että eläkelaitoksen tehtävänä olisi maatalousyrittäjien työterveyshuoltotoiminnan tehokkaan toteutumisen edistämisen lisäksi jatkossa tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämisestä

kuntien tulee ennen kaikkea ostaa vaikuttavuutta sekä ymmärtää että esimerkiksi terveyspalveluilla haetaan terveeksi tulemista kuntalaisten parempaa terveyttä

ei mitenkään sillä olemattomasta ei voi olla kuin kauniita lupauksia

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan mietinnöstä käy ilmi että hankintalaki toimii suhteellisen hyvin silloin kun kyseessä ovat suuret hankintayksiköt suuret hankintaerät ja suurehkot yritykset

kuitenkin keskustelu julkisuudessa alkaa kilpistyä vain tuohon toiseen puoleen uudistusta eli terveydenhoitoon ja tarkemmin sanottuna sairaaloiden lukumäärään

alennuksen saaminen edellyttää että vakuutetun yritykseen tehdään tilakäynti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti eli vähintään neljän vuoden välein

sosiaali ja terveyspalvelujen hankinnoissa vaatimukset arviointiperusteiden objektiivisuudesta ja mitattavuudesta asettavat suuria vaatimuksia hankintamenettelyn toteuttavien henkilöiden sisällölliselle asiantuntemukselle

kysynkin ministeriltä

millä tavoin olette ajatellut viedä sote uudistusta eteenpäin niin että sosiaalisektori saa arvoisensa huomion

sopimus ja kilpailuttamisosaamista onkin tarpeen edelleen kehittää sekä kunnissa että yrityksissä ja järjestöissä

kilpailuttaminen vanhusten laitoshoidossakin on aivan hyvä asia kun se osataan oikein sillä parhaimmillaan se luo kodinomaisia hoitoyksiköitä tukee paikallista yrittäjyyttä ja tuo kuntaan verotuloja

erityisesti pienten yritysten ammatinharjoittajien ja järjestöjen kannalta hankintalain tiukat muotovaatimukset vaikeuttavat tarjouspyyntöihin vastaamista ja edellyttävät lisää resursseja

mutta jos tavoitteena ei ole mahdollisimman hyvä ja kodinomainen hoito ja jos tarjouspyynnöissä ja saatujen tarjousten vertailussa ei osata painottaa oikeita hoivan laatuun vaikuttavia tekijöitä voi tuloksena olla aivan muuta kuin vanhusten hyvää hoitoa

tämän vuoksi on tärkeää että koulutuksella ja kilpailuttamisneuvonnalla parannetaan kaikkien osapuolten osaamista ja lisätään tietoa hyvistä käytännöistä

arvoisa puhemies

hankintojen urakoiden ja palvelujen kilpailuttamisen osaaminen korostuu nyt ja lähitulevaisuudessa myös osana tämänhetkisiä elvytystoimenpiteitä kuntien ja valtion luodessa työmahdollisuuksia korjaamalla ja rakentamalla niin kiinteistöjä kuin tieverkostoa

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että eläkelaitokselle väliaikaisesti säädetty tehtävä huolehtia maatalousyrittäjien työterveyshuollon työpaikkakäyntien toteutumisesta säädettäisiin nyt pysyväksi

tässä yhteydessä kannan erityistä huolta siitä että esimerkiksi maakunnallisten hankkeiden kilpailuttaminen tehdään siten että ne osataan pilkkoa osiin jolloin alueen omat pienet ja keskisuuret yrittäjät pystyvät myös vastamaan tarjouksiin

tilakäyntien toteuttamista koskevan väliaikaisen lainsäädännön avulla tilakäyntien lukumäärää on saatu merkittävästi nostettua

moni asia kaipaa varmasti virtaviivaistamista jotta veroeuromme eivät kuluisi byrokratian ylläpitoon vaan nykyistä isompi osa ohjautuisi suoraan kuntalaisten palveluiden tuottamiseen

palveluissa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän vaihtoehtoja sillä myös jokainen vammainen tai vanhus on oma yksilönsä tarpeineen ja elämäntilanteineen